miten tulevaisuudessa aiotaan hoitaa se että myös muut kuin vesistöstä aiheutuvat tulvavahingot korvataan kansalaisille jotka niistä tulevat vääjäämättä myös tulevaisuudessa kärsimään

arvoisa puhemies

toivottavasti olen väärässä kun arvaan että kun yleisradiolta kysytään sitä mikä on indeksikorotuksen jäädyttämisen vaikutus niin meille tuodaan tiedoksi ne kaikkein kipeimmät kohdat jotka sitten kansanedustajat joutuvat nielemään jos tuota korotusta ei tehdä

mutta kun edustaja turunen viittasi täällä kokoomusedustajien kantoihin tässä aiemmassa asian käsittelyvaiheessa niin on pakko todeta että tuossa syksyn keskustelussa jossa indeksikorotuksesta eduskunnassa puhuttiin ryhmien välillä tapahtui kyllä menettelytapavirhe siltä osin että oppositiopuolueiden ryhmäpuheenjohtajat eivät olleet mukana tuossa keskustelussa

kun nyt mukana olivat vain hallituspuolueiden ryhmäpuheenjohtajat taisi käydä niin että kokoomusryhmän edustaja oli loppupeleissä ainoa joka oli selkeästi sitä mieltä että ensi vuodelle tuota indeksikorotusta ei pitäisi tehdä mutta jos mukana olisivat olleet myös oppositioryhmien edustajat niin tuo lopputulos olisikin saattanut olla toinen